eräs mahdollinen keino olisi perustaa uusi luonnonvarainministeriö joka huolehtisi maamme luonnonvarojen ja niiden maksimaalisen hyödyntämisen edellyttämistä toimenpiteistä rakennemuutoksen aikana ja sen jälkeen

perussuomalaiset haluavat välittää tärkeän viestin etenkin tämän päivän nuorille joille ei tietoisesti haluta antaa mahdollisuutta omaan mielipiteeseensä

kun tavallinen suomen kansalainen joutuu vastuuseen tekemistään rikoksista ja aiheuttamistaan kuluista toiselle osapuolelle niin mikä on valtion vastuu eikö sillä ole minkään näköistä vastuuta sitten tavallista ihmistä kohtaan

onko mielestänne järkevää ylläpitää joukkoja joiden kustannukset ovat päätähuimaavia ja joita ei kaiken lisäksi käytetä

com sivuilla

sen tarkoitus on suojella avioliittoa yhden naisen ja yhden miehen välisenä julkisena liittona

surullisena peräti surullisena esimerkkinä tästä on kuluneella viikolla eun tekemä päätös jättää suomalaiset maidontuottajat vaille eu tukea

vaikka geenitekniikkaa on tutkittu geenimuunneltujen kasvien rakentamiseksi ei ravinnon turvallisuustutkimuksia ole paljon

ehkäpä juuri sinun äänestäjäsi

suomen tulee toimiakin aktiivisesti kotimaisissa käsissä olevan kaivosteollisuuden luomiseksi sekä sen takaisinhankkimiseksi ulkomaisesta omistuksesta

oikeisiin asioihin panostamalla voidaan saada aikaan yhteinen tahtotila siitä että oikeudenmukaisia päätöksiä tarvitaan mikä hyödyttää kaikkia suomalaisia

toinen tärkeä luonnonvaramme on vesi

osasyynä tähän on kehnosti harjoitettu maatalouspolitiikka niin kuin jo edellä mainitsin sekä nykyinen eu politiikka ja sen mukanaan tuomat lainsäädännölliset esteet

valtion mahdollisesti antamat kehitystuet luonnonvarojen ja muunkin yritystoiminnan parissa toimiville yrityksille tulee antaa ehdolla että ne voidaan periä takaisin mikäli yritys ei kanna yhteiskuntavastuutaan esimerkkinä tästä saksassa nokian saamien tukien takaisinperintä

perussuomalaiset vaativatkin jätevesiasetuksen pikaista kumoamista

eilen jouduin pikkasen kehumaan keskustaa valiokuntatyöskentelyssä maa ja metsätalousvaliokunnassa ja nyt minä joudun tukeutumaan lähes samana ja tukija ja rantakankaisen samoilla ajatuksilla ed

toisaalta olemme suhtautuneet varsin kriittisesti myös eun maatalouspolitiikan uudistuksen tuomiin vaateisiin sillä tämä on vaikeuttanut viljelijöiden ja koko suomalaisen maaseudun selviytymistä ja toimeentuloa

kultaista geenimuunneltua riisiä ei ole missään käytössä ja sen sisältämän a vitamiinin ihminen saa helpommin syömällä vaikkapa värikkäitä kasviksia

onko mielestänne oikein että suomen kansalainen kiipeilee venäläisen aluksen reelingillä tiedostaen että seuraukset kiinni jäätyä eivät ole mitenkään lämpimät eivätkä leikin asia

kaupunkilaistuneet porvaripuolueet ovat unohtaneet luonnonsuojeluväen painostuksesta juurensa ja pyrkineet kaikin tavoin hankaloittamaan maalla asumista tarkoituksenaan tappaa maaseutu lopullisesti ja tehdä siitä suuri vihreiden ulkoilmamuseo

suomen korkeaa koulutustasoa pitää hyödyntää luonnonvarojen kanssa toimittaessa

perussuomalaisten kanta onkin se hyvät edustajakollegat että koko suomen pitäisi julistautua geenimuunteluvapaaksi alueeksi kuten joissain muissa eu maissa sekä joissain suomen kunnissa onkin jo toimittu

mutta sanoisin tästä luonnonsuojeluhömpötyksestä että se on kyllä mennyt jo ihan liiallisuuksiin

oliko mielestänne oikein että ministerikolleganne heidi hautala arvosteli venäjän oikeuslaitosta

arvoisa puhemies

mutta tulevaisuutemme keskeinen kysymys kuuluu miten osaamme hyödyntää näitä vahvuuksiamme oikein

valvonta on korkeatasoista ja koko tuotantoketjun kattavaa mutta erityisesti viime vuosina maassamme on esiintynyt erilaisia elintarvikkeista johtuvia epidemioita

petopolitiikka on suomessa saatava kuntoon siten että suurpedot eivät aiheuta haittaa ihmisille kotieläimille tai yrittämiselle

nyt käsittelyssä olevassa selonteossa ei ole otettu tarpeeksi huomioon alempiasteisen tiestön suorastaan kurjaa tilaa joka on suuri uhka maaseudulla asumiselle

perussuomalaisten mielestä suomalaisten ei pidä antaa koulutustaan ja osaamistaan ilmaiseksi

yleisesti voidaan todeta että suomalaiset ovat nykyään etääntyneet kauas perinteisestä ruokakulttuuristamme

maaseudulla asuville metsästys on yksi niistä harvoista harrastuksista joita he voivat harrastaa kotiseudullaan sekä lähiympäristössä

meidän on hyödynnettävä osaamistamme nimenomaan uuden teknologian ja luonnonvarojemme hyödyntämisen edellyttämien yritystoiminnan ja työpaikkojen luomiseksi

onko esimerkiksi istuvan hallituksen eviraan kohdistamilla määrärahaleikkauksilla ollut vaikutusta elintarviketurvallisuuden heikkenemiseen

meille perussuomalaisille jokainen kunnossa oleva tie maalattu maatalo ja asukas kertovat elävästä maaseudusta

hallituspuolueen edustajana ja pohjoiskarjalaisena kannan myös huolta siitä jatkuuko nurmeksen ja joensuun välinen rataosuus vai lakkautetaanko se

kaikki kyselyt osoittavat että näille tuotteille ei ole suomessa kysyntää

toivon että nyt alkavan keskustelun aikana keskitytään ennen kaikkea ratkaisujen hakemiseen koko suomelle tärkeän maaseudulla asumisen ja sen elinvoimaisuuden turvaamiseksi

hallituksen lakiesitys jolla maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annettua lakia muutetaan on mielestäni oikean suuntainen joskin se antaa viranomaisille liikaa erilaisia tulkinnan mahdollisuuksia

voisiko syy olla siirtymisessä kohti suurempia tilakokoja ja samaan aikaan tapahtuvassa maaseudun laboratorioverkoston tietoisessa harvennuksessa

arvoisa puhemies

toinen silmiinpistävä ruokakulttuurista etääntymisen todiste löytyy mansikkapelloilta ja metsistä joissa yhä harvemmin näkee suomalaisen perheen poimimassa marjoja tai sieniä

onhan nyt kyse suomen ja kansakuntamme hyvinvoinnista sitä ei pidä koskaan unohtaa

tässä on otettu esille joittenkin ratayhteyksien lakkauttaminen mutta toivoisin että myös pohjois karjala otettaisiin huomioon vaikka se onkin tällaista syrjäseutua ja haja asutusaluetta

olisiko tämä mahdollista että suomi ratifioisi tämän ottawan sopimuksen vasta kun venäjä on liittynyt tähän samaan sopimukseen

perussuomalaisten mielestä tärkeintä on keskittyä suomalaisen maatalouden ja ruuantuotannon suojelemiseen huolehtimalla ennen kaikkea tuotteiden puhtaudesta sekä ennen kaikkea luonnonmukaisuudesta

on aivan oikein että euroopan unionin alueelta ja lakiesityksessä mainituista muista eurooppalaisista maista tulevien oikeutta tehdä turvapaikkahakemuksia ja sen myötä saatavia etuuksia rajoitetaan mutta valitettavasti lakiesityksessä on myös aivan liikaa porsaanreikiä

on itsestään selvää että esimerkiksi suurilla eläintiloilla irti päässeet taudit ovat kohtalokkaita tuotantoeläimille

suomalaisen ruokakulttuurin arvonnostopyrkimys kohtaa kovan haasteen nykykehityksessä jonka pahin tuholainen on euroopan unioni direktiiveineen

sen mukaan asukas joutuu pulittamaan omasta kukkarostaan enintään kahdelta viimeiseltä kilometriltä aiheutuvat kaapelinvetokustannukset

esimerkistä käy syyskuussa voimaan tullut määräys jonka mukaan perinteiseen kalakukkoon tuleva kala pitäisi perata joko pyyntialuksella tai perkauslaitoksessa

arvoisa puhemies

kansalaistemme unettomat yöt jatkuvat heidän pelätessään pääministeri kiviniemen johtaman hallituksen tulevia päätöksiä onhan uusi pääministeri luvannut jatkaa edellisen hallituksen tapaan sairaiden ja heikkojen sortamista

onkin selvää että suomalaista ruokakulttuuria ei tällaisella eun määräyspolitiikalla nosteta haluttuun arvostukseensa

miksi keskieurooppalaisilla toreilla myydään yhä edelleen lihaa ulkona katukojuissa sekä kaupoissa ilman pakastinta huoneenlämmössä useiden päivien ajan

arvoisa puhemies

onko olemassa tutkittua tietoa siitä että keski euroopan säilytystavat ovat sairastuttaneet siellä kansaa enemmän kuin suomessa

onko se viikko kuukausi puoli vuotta vuosi tai jotain siltä väliltä

ja eihän nainen joka on joitakin ympäripyöreitä täsmennyksiä uusi hallitus toki siihen esittää joskin ne ovat vain kosmeettisia

tuotantotiloja kyllä riittää sillä yksinomaan savo karjalan luomuyhdistyksen toimialueella on toistasataa suoramyyntiä harjoittavaa luomutilaa

korkeasta hygieniatasosta huolehtiminen teollisuudessa ja kaupassa aiheuttaa huomattavia lisäkuluja joiden maksajina olemme me kuluttajat

hallituksen talouspolitiikan luvataan jatkuvan entisellään eli noudatetaan kehystä joka on tehty lihavina vuosina aivan toisissa taloudellisissa olosuhteissa kuin tänä päivänä eletään

käytännössä vastaanottokeskuksen johtaja voisi julistaa poikkeustapaukseksi henkilön joka on alaikäinen tai raskaana kuten esityksessä mainitaan

arvoisa puhemies

niellään kaikki teesit tekstit ja ajatelmat mitä brysselin virkamiehet keksivät tuottaa ja sovelletaan niitä käytäntöön miettimättä yhtään sitä miten se vaikuttaa suomeen ja suomalaisiin

jokainen voi nyt jo hyvin kuvitella millaisia hakijoita meille on jatkossa pyrkimässä turvapaikanhakijoiksi

sopimuksella olisi tarkoitus estää painolastiveden mukana kulkeutuvien vieraiden vesialueiden eliöitä leviämästä uusille alueille alusten omien vedenkäsittelylaitteiden avulla

mitä tiheämpi on laboratorioverkostomme sitä aiem min saastunut ruoka havaitaan ennen kuin puoli maakuntaa on vatsataudin kourissa

pientilojen toimintaedellytysten turvaaminen tuottajien riittävällä tulotasolla sekä maatilojen omatoimisen energiantuotannon kehittäminen ovat osaltaan hyviä keinoja varmistaa huoltovarmuutemme kaikissa olosuhteissa

on ollut maaseudun kansanedustajana surullista huomata että viimeisen kolmen vuoden aikana on säädetty useita lakeja joilla on poljettu surutta maaseudun asukkaiden oikeuksia ja etuja